näin toimimalla hallituspuolueitten edustajat heittivät epäilyn varjon hintalaskelmien päälle ja silloin tähän jää sellainen ikävä sivumaku ja spekulatiivinen tuntuma

eli siellä tämä teksti on syntynyt läpäissyt valtiovarainvaliokunnan yksimielisesti ja on täällä ja ymmärrän että tämä sinänsä lyhyt mutta kuitenkin tärkeän periaatteen sisällään pitävä mietintö tulee yksimielisesti hyväksytyksi

kannatan henkilökohtaisesti kyllä sitä ajatusta että palattaisiin pinta alaverotukseen

uskon että olisi voitu aika pienellä vaivalla puoli tuntia käyttää esimerkiksi aikaa purkaa painetta kaikilla olisi ollut samat tiedot olisi oltu paremmin samalla kentällä samalla viivalla

kiinteistövero on siinä mielessä nerokas veromuoto että se on niin tehokas sitä eivät pääse verovelvolliset karkuun mutta yksi sen todella heikko puoli on tällä hetkellä se että se on täysin sokea

tuottavuusohjelman osoittautuminen yksisilmäiseksi henkilöstön irtisanomisohjelmaksi on mielestäni suuri virhe

ensimmäisessä käsittelyssä muistaakseni ed

se leikkaaminen tapahtui niin että tämän uuden palkkausjärjestelmän mukaisia palkankorotuksia ei voitu täysimääräisesti maksaa

sasi joka asiaan vihkiytyneenä on täällä nytkin paikalla nosti esiin automaattisen tietojenvaihdon yhteydessä yksityisyyden suojan

siinä voisi olla hyviäkin elementtejä mutta näin kuin sitä nyt on toteutettu sitä pidän erheellisenä ja virheellisenä ja mielestäni sillä irtisanomisohjelmalla on väärä nimi kun sitä kutsutaan tuottavuusohjelmaksi

valtio keventää veroja

silloin niin kauan kuin ihminen siinä omassa veteraanimökissään pystyy asumaan se on yhteiskunnan etu että hän siinä asuu ja silloin hänellä pitäisi olla kiinteistövero ihan jotain muuta kuin mitä on

asiantuntijat jotka julkisuudessakin ovat tuoneet mielipiteensä ja faktat esiin ovat todenneet että tämä on nollasummapeliä

ymmärsin jotenkin että se oli se syy että ei voi automaattista tietojenvaihtoa hänen mielestään harjoittaa että yksityisyyden suojaa loukataan ja yksityisyyden suoja kärsii

erikoisesti kannan huolta tullin ja verohallinnon resursseista

tällainen elvytyksen tie ei johda toivottuihin tuloksiin että niistä kahdesta vastuullisesta jotka täällä ovat valtio ja kunnat toinen keventää veroja toinen kiristää veroja

rakennukset ovat usein aika halpoja arvoltaan mutta ne saattavat sijaita niin arvokkaalla alueella että se tontin hinta muodostaa sen verorasituksen kohtuuttomaksi

kun taloudessa menee huonosti niin kaiken maailman spekulatiivinen toiminta tuppaa silloin myöskin viriämään ollaan entistä luovempia ja kuka milläkin motiivilla siirtyy sitten harmaan talouden tai talousrikollisuuden suuntaan ja silloin pitäisi myös täällä julkisen hallinnon puolella toimia niin että näihin valvontatehtäviin on resursseja jotta kruunu saisi mitä kruunulle kuuluu

ja ammattiosastot käsittelivät asian kokouksessaan äänestivät ja riitelivät mistä seurasi muun muassa että tänne syntyi uusi ammattiosasto

noin verotusmuotona ennustan että tällä rastilla vielä käydään monta kertaa että miten kiinteistöveroa tässä maassa kehitetään ja millä tavalla se sitten kaikkein vähäosaisimmille voidaan kompensoida

tässä fingrid tilanteessa kuitenkin on lohdullista se että velkaa otetaan tuottavan investoinnin rahoittamiseen ja tällaista ajattelua toivoisin sovellettavan vähän laajemminkin valtion investointien kyseessä ollen

me olemme kameroitten valokeilassa ja meidän yksityisyyttämme voidaan väittää loukattavan

veropolitiikassa kaiken kaikkiaan meillä pitää olla silmät korvat auki koska se on myös kansainvälistä

tänne syntyi akavalaisten osasto

tarvitaan lisätalousarvio välittömästi

tämä yhtenä esimerkkinä miten sivistysvaltiossa nyt kansalaisten liikehdintää valvotaan

me olemme kilpailutilanteessa meidän kilpailijamaittemme kanssa ja ei kannata kiveen hakata esimerkiksi yritysten maksamaa yhteisöverotasoa

kyllä tänä keväänä islannissa järjestetyssä pohjoismaiden neuvoston kokouksessa neuvosto otti aika reippaasti ulkopoliittista kantaa

meidän täytyy tässäkin asiassa olla todella tarkkana

siellä on useita vakavia rikoksia pystytty selvittämään niitten kameroitten avulla eikä niistä syytön kärsi koskaan jos sitten on jossakin kuvanauhalla mutta konnilla voi tulla vähän kiire silloin kun kamerat toimivat

hätäkeskusten osalta totean että pidän niiden määrän vähentämistä kansalaisten turvallisuutta heikentävänä virheenä

harmaa talous on usein myös meidän ihollamme ja huulillamme tässäkin salissa

tämä ei ole käynyt mistään eduskunnan pöytäkirjoista ilmi sen vuoksi että siinä on hyvin erikoinen tuommoinen hallinnollinen nyanssi

ymmärrän sen että yritysten toimintaedellytyksiä ei tulisi verotuksella huonontaa vaan pikemminkin parantaa jotta meillä olisi sitten työtä ja toimeentuloa tässä maassa jatkossakin

meillä erittäin paljon siitä puhuttu ja ymmärtääkseni eduskunta on paljon vahvemmin valmis toimimaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan kuin mitä käytännön elämässä tapahtuu

en usko esitettyihin säästöarvioihin

esimerkiksi länsi uudenmaan hätäkeskukselle rakennettiin ihka uudet tilat jotka silloinen ministeri rajamäki oli vihkimässä siitä ei ole kovin paljoa aikaa

en halua sitä liiaksi korostaa mutta tämän puhemiehen allekirjoittaman kirjeen joka on siis hänen nimissään lähetetty viimeinen kappale lähtee siitä että kansliatoimikunta vetoaa eduskunnan ammattijärjestöihin mutta kun koettaa kansliatoimikunnan pöytäkirjoista löytää tätä päätöstä niin kansliatoimikunta ei ole faktisesti milloinkaan tehnyt tämmöistä päätöstä

muutama vuosi sitten nämä tilat rakennettiin lohjalle nyt nämä tilat ovat jäämässä tyhjilleen

en tiedä kenellä tässä on sellainen intressi että hallinto reagoi äärimmäisen heikosti niin kotimaassa kuin euroopan unioninkin kabineteissa

tässä on kun me tarkastamme eduskunnan tilejä ja hallintoa tämmöinen hallinnollinen erikoisuus että on päätetty kansliatoimikunnan nimissä lähettää puhemiehen nimellä kirje jonka hän on allekirjoittanut mutta kansliatoimikunta ei ole tästä tehnyt päätöstä

tänään viimeksi olemme kyselleet kun valtiovarainvaliokunnassa meille esiteltiin eun budjettinäkymiä ja näitä talouden tervehdyttämiskysymyksiä puhutaanko siellä eun kabineteissa siitä että talousrikollisuus ja harmaa talous tulisi laittaa aisoihin

sen myötä kun euroopan unionin jäseneksi liityttiin ollaan eurossa ja muutenkin tämä maailman meno tämä globalisaatio on näyttänyt luonteensa sillä tavalla että ei täällä eduskunnassa aivan niin kuin edustaja urpalainen totesi ole pohjoismaiden neuvostoon liittyviä asioita oikeastaan kuin toimintakertomus

onko se puhunut asiasta siitä en tiedä mutta näin historiallisen asian pitäisi jäädä eduskunnan dokumentteihin silloin kun eduskunta työnantajana vetoaa siihen että henkilöstön palkkoja leikataan

nimenomaan viimeaikaisten tapahtumien valossa ja tässä suhdannetilanteessa luulisi että näitten asioitten osalta tapahtuisi merkittävää kehitystä ja nopeasti

tämä oli verinen ratkaisu sen tähden että ihmiset olivat jo valinneet asuntoja kaupunki oli kaavoittanut oli ryhdytty toimenpiteisiin luottamalla siihen eduskunnan päätökseen kun eduskunta oli päättänyt että pelastusopisto rakennetaan lohjalle ja valtion tontille

tämän pitäisi kyllä soittaa kelloja ja herätellä meitä edelleen uudistamaan pohjoismaiden neuvoston työtä

arvoisa herra puhemies

kyllä siellä on monenlaisia muita virityksiä miten siellä julkiset taloudet laitetaan tasapainoon mutta ei näitten tulojen maksimointia siltä osin ettei tarvitsisi veroruuvia kiristää rehellisten verovelvollisten osalta vaan että veropohja alkaisi pitää ja saataisiin verotuksen piiriin kaikki se mitä sinne kuuluukin

sittenhän jotkut tästä voimakkaasti reagoivat ja lahjoittivat osan palkastaan hyväntekeväisyyteen muun muassa kun tilanne oli noin hätkähdyttävä mutta se on toinen tarina

sitten tähän tilintarkastustoiminnan kehittämistarpeeseen

kannatan lämpimästi pohjoismaista yhteistyötä mutta nuukana miehenä olen sitä mieltä että sitä pitäisi voida harjoittaa huomattavasti nykyistä halvemmalla

kun me olemme kuulleet valtiovarainvaliokunnan verojaostossa asiantuntijoita muun muassa tämän käännetyn arvonlisäveroesityksen yhteydessä niin sieltä on noussut kaksi avainsanaa pintaan

ja sitä voi tietysti vähän arvioida nykyvalossa millä tavalla nyt on toimittu kun tilintarkastuksen yksi tämmöinen peruselementti on riippumattomuus

valtiontalouden tarkastusvirasto irrotettiin valtiovarainministeriön hallinnosta juuri sen tähden että kun koettiin että se oli alisteisessa asemassa valtiovarainministeriön kainalossa jonkinlaisessa puristusotteessa niin koettiin että se on riippumattomampi kun se tulee eduskunnan yhteyteen ja niin varmaan on ollutkin

on vähätelty sitä että käännetty alv ei harmaata taloutta ja talousrikollisuutta poista markkinoilta mikä onkin ihan totta mutta se on yksi liike oikeaan suuntaan

toivoisin että ministeri kommentoisi vähän myöskin tätä

nämä avainsanat ovat verovastuun toteutuminen että ylipäänsä maksettaisiin veroja johonkin maahan ja toinen on sitten vertailutietojen saantioikeus pankeilla ja muilla luottolaitoksilla että viranomaisilla olisi pikkaisen mahdollisuus seurata minkälaisia pelejä tässä maassa pelataan ovatko ne virtuaalijuttuja vai onko siellä ihan oikeata elämää ja toimintaa

ei hallitusta pidä eikä voi kaikesta syyttää esimerkiksi siitä että vienti ei vedä

talousoppineet kertovat meille että tällöin korostuu erityisesti kotimaisen kulutuksen merkitys ja tähän hallitus jos niin haluaisi voisi toimillaan vaikuttaa

mutta lasken paljon sen varaan että kun meillä on nyt uusi terhakka tarkastusvaliokunta suurine esikuntineen niin tavallisella kansanedustajalla on edellytykset toivoa että tulosta syntyy

edelleen asiantuntijat sanovat että kysymys on siitä miten kotitaloudet yritykset ja kunnat luottavat tulevaisuuteen

hallituksen talouspolitiikka ei ole vahvistanut tätä kansalaisten luottamustasetta

tilintarkastajien oli pakko reagoida tarkastusmuistiossaan ja todeta että eivät ole saaneet tarkastuksessa tarvitsemiaan tietoja kun tämän talon johtajat eivät ole vaivautuneet niitä antamaan

tätäkään ei pidä suurennella asiana mutta tämä on sellainen mittari joka kertoo että sisäinen tarkastaja on tämän talon organisaatiossa heikossa asemassa

tässä sitten hallitus on kyllä paalupaikalla

mutta mitä hallitus tekee

herra puhemies

se pitäisi priorisoida näin päin eikä niin että sisäinen tarkastaja on jotenkin jossakin pelko alistus tai muussa vastaavassa heikossa suhteessa talon johtoon

on eri tauti

tässä mielessä nykyinen järjestelmä on ollut huimapäisyydessään

voidaan toimintaa arvostella sitten ei se arvostelulta ole vapaata nykyistenkään tarkastajien toiminta mutta se on ainakin riippumatonta

tämä luottamus on käynyt vähiin ja edellisen laman osalta tiedetään että niin moni jää sitten tälle tantereelle ei selviä tästä lamasta vaan syrjäytyy yhteiskunnasta

siellä edustajat salo korhonen ja kallio heillä ei ole tähän taloon työ eikä virkasuhdetta

vielä tähän yksityisyyden suojaan mennäkseni monella hallinnonalalla siinä on varmaan ylilyöntejä ollaan ylivarovaisia

he voivat puuttua täysin pelotta mihin tahansa asiaan ja se on tarkastuksen kannalta oleellinen juttu

miksi hallitus on täysin halvaantunut ja passiivinen harmaan talouden osalta

kyllä niitä asioita on voitava miettiä uudelleen ja siltä osin jos tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia sitten hallituksen olkoon minkä värinen tahansa niitä esityksiä on tuotava tähän taloon

miten riippumattomuus turvataan siinä tilanteessa kun valtiontalouden tarkastusviraston henkilökunta alkaa tarkastaa täällä eduskunnan johtajien ja osastojen ja toimistojen asioita

herra puhemies

valtiovarainvaliokunnassa kävi asiantuntija joka kiitti että hänet vielä kuitenkin kutsuttiin asiantuntijaksi vaikka hän viime vuonna kävi täällä kirkkain otsin ja puhtaan kaulan kanssa ennustamassa tulevaa talouskehitystä ihan päin honkia

veroparatiiseissa pyörii kymmeniä miljoonia

niin kuin aikaisemmin totesin nyt on liian usein tilanteita missä nämä tiukat yksityisyyden suojaan liittyvät normit antavat ilmiselvästi tuulensuojaa rikolliselle toiminnalle ja niinhän ei ole tarkoitettu

hän on ollut samassa valtiovarainvaliokunnassa kuin minäkin kuulemassa kuinka asiantuntijat meille kertovat että pommi räjähti sosialistihallituksen syliin kun porvarihallitus oli väärentänyt kreikan talousluvut

ja kuka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston

erityisesti juuri tässä suhdannetilanteessa pitäisi kaikin tavoin maksimoida tulojen saaminen

nyt se on tarkastettu maallikkotarkastajien lisäksi varsinainen tarkastustyöhän tapahtuu julkisen hallinnon auktorisoidun tilintarkastustoimiston toimesta eli tämäkin tarkastaja on riippumaton hän ei ole täällä töissä

hän tunnusti itse että ihan pieleen meni

tästähän vuosi sitten puhuttiin mutta tikulla silmään me olemme nyt syvällä lamassa ja kaikkia ongelmia ei voi lykätä

nehän ovat toimineet erittäin moraalittomasti ja silloin on turvaton ainakin luoton myöntäjä siinä tilanteessa jossa sille annetaan väärät tiedot sekä velan hakijan että luottoluokituksen antajan suunnalta

meidän vaihtoehtobudjettimme muuten kannattaa lukea tässä ovat ne suuret linjat jotta puhuttaisiin oikeilla luvuilla

juuri tällaisessa suhdannetilanteessa pitäisi saada talousrikollisuus minimiin koska se osaltaan paikkaisi rahoitusaukkoa joka nyt on julkiseen talouteen syntynyt ja on edelleen kasvamaan päin

täällä on aikaisempina vuosina puhuttu myöskin puuta heinää meidän vaihtoehdostamme kun sitä arvostelleet eivät ole siihen perehtyneet

eli jos tässä viitattiin siihen että tämmöiset kokonaistaloudelliset seikat puoltavat sitä niin on kyllä syytä sitten laskea kuinka paljon valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesten työ maksaa tässä tarkoituksessa

ja ed

sasi varakkaatkin ottavat kyllä luottoa köyhät ottavat pikku luottoja varakkaat ottavat suuria luottoja ja siinä mielessä sellaisen veron kohtaanto on vähän erilainen